on myöskin hyvin tärkeätä että näillä herkillä alueilla noudatetaan semmoisia yhteisiä pelisääntöjä ettei tule korvaamatonta vahinkoa tapahtumaan

olisin nyt sitten kysynyt ministereiltä näkemystä siitä mihin tämä koko euroopan yhteinen uusiutuvaan energiaan panostava politiikka on nyt ajautumassa kun suomi ilmeisesti on tässä ainokaisena pikkumaana kärkijoukoissa

haluaisin myös tukea edeltävien kollegoiden puheenvuoroja siitä että nyt on todella taisteltava niin että tämä arktinen meriteollisuus säilyy suomessa elinvoimaisena ja sillä on suomessa tulevaisuutta koska se on ihan globaalisti tärkeä asia että osaamme nämä hyvät veneet täällä suomessa valmistaa

lukukausimaksut liittyvät yhteistutkinnon suorittamiseen ja se liittyy siihen haluammeko me suomessa että meidän suomalaiset nuoret saavat semmoisen ammattitaidon ja osaamisen jolla on mahdollisuus työllistyä niin euroopassa kuin aasiassa

kuinka te aiotte edistää juuri yhteistutkintojen laajentamista jotta suomalaiset nuoret saavat semmoisen osaamisen että he ovat päteviä myös siellä aasian työmarkkinoilla

arvoisa puhemies

olisin kysynyt ministeriltä

kun me haluamme saada jalansijaa aasiassa varsinkin cleantechin viennillä niin minkälainen aasia strategia teillä on jotta me pääsemme tavoitteeseen

toinen asia on se että kun me mietimme näitä edustustopaikkoja niin esimerkiksi xianissa ei ole edustustoa mutta finnair lentää sinne ja jos sieltä joku haluaisi finnairin kyytiä käyttää niin heidän pitää hakea tuhannen kilometrin päästä viisumi pekingistä

sosialidemokraatit ajoivat hyvin vahvasti sitä ajattelua että jokaisella nuorella pitäisi olla ammatti koulutus ja oppivelvollisuuden pidennys olisi ollut juuri askel tähän suuntaan mutta se valitettavasti nytten tyrmättiin

eli me tiedämme sen että jos nuorella ei tulevaisuudessa ole ammattitaitoa parempaa koulutusta ja koulutus jää vain perusasteen varaan niin hänen työllistymisasteensa on sangen matala

olisinkin nyt kysynyt pääministeriltä

arvoisa varapuhemies

arvoisa puhemies

työn luonne muuttuu

kiitän ministereitä kannustavista sanoista ja yhteisen vision jakamisesta

näillä nuorilla on osaamista

väitän että he ovat vain alisuoriutujia

peruskoulun on annettava sellaiset tiedot ja taidot että lapsi pärjää tulevaisuuden maailmassa löytää paikkansa työelämässä ja ryhmässä kykenee elämään hyvää elämää

nyt me olemme yhdessä voineet valiokunnassa kuulla asiantuntijoita käyttää satojen ihmisten varmaan tuhansien ihmisten osaamista ja osoittaneet ne systeemiset muutokset joita me tarvitsemme jotta tästä kestävästä kasvusta tulisi totta

yritän sanoa sitä että edustaja sipilä ja varapuheenjohtaja tynkkynen valiokunnassamme tekivät tämän kestävän kasvun raportin jossa nostettiin näitä erilaisia teknologioita ja askelmerkkejä siihen liittyen mitkä ovat ne alat ja sitten myös edustaja vähämäki teki tämän mallin jolla me pystymme nämä uudet teknologiat nostamaan eli kuinka me rakennamme sitä edelläkävijyyttä

valiokunta katsoo että meidän on uudistettava oppimiskäsitys opettaminen opettajankoulutus oppimisympäristöt ja koulujen johtaminen

eli kestävään kasvuun meno vaatii aikamoisen uudenlaisen asenteen ja uudenlaisen ympäristön jossa me pystymme toimimaan

me suomalaiset olemme venäjän osaajia venäjän ymmärtäjiä ja tarvittaessa venäjän kriitikoita rakentavassa naapurihengessä

nyt suomi eriytyy hyvin vahvasti ja sen takia me tarvitsemme yhteiskuntasopimusta tai muuta siinä kuinka me pystymme parantamaan demokratiaan osallistumista ja kuinka me tuomme ihmisille sen tunteen että me kaikki olemme merkityksellisiä

sellaisia ovat luovuus kriittinen ajattelu vuorovaikutus ict taidot oma aloitteellisuus itseohjautuvuus sosiaaliset taidot ja johtaminen

ohjausryhmän puheenjohtajana haluan kiittää asiantuntevaa työryhmäämme ja erityisesti tutkijoitamme hanna smithiä osmo kuusta ja paula tiihosta

peruskoulumme on tuotava vahvemmin esille kasvun ajattelutapaa

tasavallan presidentti tarja halonen julisti lokakuussa että suomi tulee tekemään venäjän kanssa yhteistyötä jolla tuetaan venäjän talouden modernisaatiota

koulun tulee antaa lapselle kasvun ajattelutapa eli usko kuinka itse voi vaikuttaa oppimiseen taito ohjata omaa elämäänsä

presidentti dmitri medvedev ja pääministeri vladimir putin haluavat modernisoida venäjän talouden ja kytkeä sen tukemaan venäjän ulkopolitiikkaa jotta venäjän kansainvälinen asema lujittuisi

filosofi lauri järvilehto toteaa että pärjääjä ja optimisti ovat omaksuneet roolin jossa he aktiivisesti ohjaavat omaa elämäänsä

harmaan talouden voima on siinä että todellisuudessa hyväksytyt käytännöt ja muodollisesti voimassa oleva lainsäädäntö ovat ristiriidassa

elämän tarkoitus merkitsee taitoa asettaa itselle pitkäkestoinen tavoite joka tuottaa itselle iloa ja samalla voi auttaa toista

oikeusvaltion ja sopimusten varaan kehittyvän valtion muodostuminen mahdollistuu vasta sitten kun ihmiset kokevat että siitä on heille hyötyä

taloudellinen nationalismi joutuu antamaan tilaa markkinataloudelle

myös opettajankoulutus on uudistettava samoin kuin koulujen johtaminen jotta tämä peruskoulun aivan uudenlainen linja pääsisi valtaan

arvoisa puhemies

täällä puhutaan kovasti vapaasta kilpailusta toimivista markkinoista oikeasta puun hinnasta ja järkevästä hinnasta ja tästähän me juuri keskustelemme

kuinka tämä ongelma voidaan korjata

osoitetaanko resursseja uusien ohjelmistojen rakentamiseen kehittämiseen hankintaan ja sitä kautta puretaan sitä ongelmaa

tulevaisuusvaliokunnassa olemme olleet erittäin huolissamme kuinka saamme suomeen uusia start up yrityksiä ja tähänhän esitys nyt tähtää

toinen pulma on se että me mietimme täällä mikä on puun riittävyys tänä päivänä mutta kun nämä isot investoinnit biotalouteen tulevat niin tokihan se kulutus tulee olemaan ihan toista luokkaa kuin mitä se tänä päivänä on jos suunnitelmat pitävät ja jos suomen tulevaisuus on ruusuinen

ammattikorkeakoulut perustettiin parantamaan suomalaisten ammatillista osaamista ja tässä on hyvin suuri ja iso haaste

arvoisa puhemies

sitten kolmantena olisin halunnut sanoa perussuomalaisille kun te nyt sotkette jo tuulivoimankin tuen tähän että tuulivoiman tuessa se tuki kohdistetaan siihen kun rakennetaan sitä tuulivoimaa kun taas sitten tässä metsähakkeessa siihen että sitä käytetään energiaksi

täällä oppositiossa nämä sympatiat kyllä kerääntyvät nyt ministeri pekkariselle

kuten sanottua suomen talous tarvitsee kasvua tarvitsee kestävää kasvua ja tällä esityksellä pyritään kasvattamaan investointeja ja luomaan sitä pohjaa näille uusille menestyville yrityksille

koulutuksessa on suomen tulevaisuus ja koulutuspaikkoja on kohdistettava alueille joissa nuoret elävät ja haluavat opiskella ja puhun nyt erityisesti juuri tämän pääkaupunkiseudun nuorten puolesta että heillä on mahdollisuus jatkaa saada hyvä ammattitaito ja elämä hallintaan

kyllä minä ihmettelen mistä ihmeestä me saamme kerättyä edes ne taloudelliset resurssit uusiutuvaa energiaa tuottavan teknologian kehittämiseen jos meillä ei ole tätä energiaintensiivistä teollisuuttamme eikä se ole kilpailukykyistä eikä sillä ole niitä globaaleita markkinoita

tässä menevät nyt puurot ja vellit sekaisin aika nopeasti

suomen tulee puolustaa oikeuksiaan arktisen neuvoston jäsenenä

meidän on myöskin mietittävä millä aloilla on sitä työvoiman tarvetta tulevaisuudessa jotta pystytään sitä ammatillista koulutusta sinne päin ohjaamaan

täällä harva se päivä jaetaan sitä kansantalouden kakkua kaiken hyvän takaamiseksi mutta tänään me jaamme sitä kakkua että millä tavalla me voimme myös kasvattaa sitä kakkua jaettavaksi

venäjä yhteistyössä suomi voi varmistaa osaamista tutkintovaatimuksia yhtenäistämällä lisäämällä opiskelijavaihtoa ja parantamalla suomalaisten venäjän kielen osaamista

mutta erikoista se on että suomalainen opiskelija kyllä saa opintotuen mukaansa opiskellessaan ruotsissa mutta samalla hän menettää suomessa mahdollisuuden julkiseen terveydenhuoltoon

toki erilaisten byrokraattisten hakemusprosessien jälkeen hänellä on mahdollisuus anoa oikeutta myös loma aikoina käyttää suomalaista julkista terveydenhuoltoa

vastuu näitten nuorten ammattiosaamisesta ei ole työelämässä vaan se on jo siellä koulunpenkillä jossa heille opetetaan nämä ammatilliset perustaidot ja se ammattikorkeakoulun lisäarvo

toivoisin että näihin asioihin kiinnitettäisiin huomiota koska monella nuorella kuitenkin on yhteydet kotimaahan ja myöskin lomat ja muu vapaa aika tulee vietettyä täällä suomessa ja silloin saattaa tarvita julkista terveydenhuoltoa

venäjän kanssa on keskusteltava silmien tasolla ei puskasta huutelemalla kuten välillä suomen politiikassa näyttää olevan tapana

arvoisa herra puhemies

ministeri katainen ylisti hallituksen talouspolitiikkaa tässä kriisissä

minun mielestäni hallitus on uinut käsipohjaa ja nenä on pysynyt vedenpinnan yläpuolella ainoastaan sen takia että edelliset hallitukset ovat lyhentäneet velkaa ja keränneet puskureita jotka on ollut nyt mahdollista tämän kyseisen hallituksen aikana sitten syödä ja tuhota

nyt ei ole uutta nokiaa missään näköpiirissä

komissaari rehn myös huomautti että julkisen talouden kuilu vain kasvaa suomessa ja toimenpiteisiin pitäisi ryhtyä

haluaisin myös tästä ministeri kataiselta kuulla kuinka nyt kun uutta hallitusta ollaan kasaamassa huomioidaan nämä komissaari rehnin huolet ja näkemykset tässä vuoden aikana tapahtuvan talouspolitiikan myötä

haluaisin tässä yhteydessä talousvaliokunnan jäsenenä tuoda kyllä esille sen että päästökaupassa on tähdätty siihen että saadaan nämä hiilidioksidipäästöt alas

nyt kun taantuma on tullut ja yllättänyt kaikki nämä päästötavoitteet itse asiassa saavutetaankin aika helposti mutta myöskin on sitten se että näitä rahoja ei välttämättä kerry niin kuin on ajateltu ja suunniteltu

eli nyt on kyllä tärkeätä se että näitä päästötavoitteita ei ainakaan kiristetä kesken kauden siinä mielessä että haluttaisiin sitten tehostaa tai kerätä paremmin näitä tuloja

koska kyllä meidän taloutemme täällä euroopassa ja ihan globaalistikin on nyt semmoisessa tilassa että tarvitaan pitkän linjan näkymiä kun tehdään näitä investointi ynnä muita suunnitelmia

suomessa on runsaasti metsää ja tästä biomassasta voidaan tuottaa niin huonekaluja vaatteita lääkkeitä kuin nyt keskusteltavia biopolttoaineita

on siis hyvä asia kehittää biopolttoaineita ja pyrkiä siihen että saamme kehitettyä jopa toisen sukupolven biopolttoaineita ja tietenkin myös siihen että niiden käyttö kasvaisi suomessa ja euroopassa

tässä cleantechissä on suomen teollisuuden tulevaisuus ja se pitää mahdollistaa myös lainsäädännöllä ettei äsken kuvattuja tulppia pääse syntymään

talousvaliokunta on ehdottanut lakiehdotuksen hyväksymistä ja niin kuin tässä keskustelun yhteydessä on jo monta kertaa kuultu niin meillä myös valiokunnassa keskusteltiin paljon tästä mäntyöljyn kohtelusta onko se tähde vai jäte

kansalaisyhteiskunta on tämän meidän demokratiamme kulmakivi ja muutoksen keskellä on tärkeätä miettiä kuinka kansalaiset saavat äänensä kuuluville päätöksenteossa vaalien kautta

kyseessä on iso huoli siitä että mäntyöljy todella riittäisi koska sitä ei käytetä pelkästään polttoaineiden valmistukseen vaan myös muuhunkin teollisuustuotantoon mutta joka tapauksessa valiokunnassa päädyttiin siihen tulokseen että se on tähde